itse asiassa kehitysyhteistyö on osa turvallisuuspolitiikkaa sillä maailmanlaajuisten kehityserojen umpeen kurominen auttaa poistamaan köyhyyttä ja ympäristöongelmia jotka luovat kasvualustaa konflikteille

me kaikki tiedämme että maailmantalouden vaikeasta tilanteesta kärsivät eniten kaikkein köyhimmät ihmiset

talousarvio ei ole vain lukuja ja menoeriä vaan ennen kaikkea tulos niistä poliittisista valinnoista joita teemme hyvinvointipalvelujen kestävän talouden ja ympäristön puolesta

suomen tulisi eussa toimia sen puolesta että talouskriisinkin aikana huolehditaan kehitysaputavoitteiden saavuttamisesta

vaikka kaikista budjeteista tulee hamaan tulevaisuuteen saakka löytymään myös paljon kritisoitavaa on osattava nähdä myös kokonaisuus ja suunta johon haluamme kulkea

arvoisa puhemies

ilmastopolitiikassa eun on oltava suunnannäyttäjä vähentämällä päästöjä lisäämällä energiatehokkuutta sekä parantamalla kansalaisten mahdollisuuksia liikkua ja kuluttaa ympäristöystävällisemmin

hallituksen talousarvioesitys on tehty taloudellisesti vaikeana aikana

tässä tilanteessa ei ole aivan helppo tehtävä parantaa hyvinvointipalveluita ja työllisyyttä kaventaa budjetin alijäämää ja ohjata yhteiskuntaa ilmaston ja ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan

kun tiedämme että lentäminen tulee ilmastosyistä olemaan jatkossa joka tapauksessa kalliimpaa on nopea junayhteys suomen kaltaiselle reunavaltiolle ratkaisevan tärkeä kysymys

arvoisa puhemies

jään suurella mielenkiinnolla kuitenkin odottamaan vielä sitä miten toteutetaan konkreettisesti pääministerin puheessa mainittu pyrkimys käynnistää uudenlainen vuoropuhelu ja avoin kansalaiskeskustelu eu politiikkamme sisältötavoitteista

pienimpien sosiaalietuuksien sitominen indeksiin merkitsee vuoroveden suunnanmuutosta siinä kehityksessä jossa hyvinvointivaltio on hiljalleen rapautunut etuuksien jäädessä yhä kauemmaksi elämisen kustannuksista

samoin lisää rahaa on löytynyt ympäristötöihin itämeren suojeluun ja itämeren öljyntorjuntakapasiteetin parantamiseen

tuomioistuinten toimintamenoja lisätään ja talous ja velkaneuvontaan kohdennetaan lisärahaa

nykymuodossaan puolustusvoimat ei toimi kustannustehokkaasti ja vihreiden mielestä puolustusta ylläpidetään sen päätehtävien hoitamisen vuoksi eli suomen puolustamisen kansainvälisen kriisinhallinnan ja muita viranomaisia tukevien tehtävien vuoksi

uutta hyvää on tässä talouden tilanteessa jakaa niukasti

tämä edellyttää ympäristöverojen korotuksen huomioimista pienituloisten tulonsiirroissa

samoin on välttämätöntä edistää täysipainoista opiskelua sitomalla myös opintotuki indeksiin ja tekemällä jatkossa päätöksiä jotka mahdollistavat täysipainoisen opintoihin keskittymisen

en suhtaudu kevyesti tämän kaltaisiin syytöksiin

vaikutusvaltaisen työnantajajärjestön lausunnot ja toiminta osoittavat piittaamattomuutta normaalia demokraattista prosessia kohtaan

kun kyse on ihmisten perusoikeuksista ja itse perustuslain tulkintaan liittyvästä asiasta elinkeinoelämän edustajien kabinettipolitiikka ja lain läpirunnomiseen liittyvät toimet tuntuvat erityisen härskeiltä

lakiesitystä ovat eri vaiheissa kritisoineet muun muassa useat oikeusoppineet oikeuskansleri keskusrikospoliisi valtiontalouden tarkastusvirasto ja tietosuojavaltuutettu

sähköisten viestintävälineiden väärinkäyttö esimerkiksi yrityssalaisuuksien vuotamiseen on nykyisessä tietoyhteiskunnassa todellinen ongelma johon pitää pyrkiä löytämään ratkaisuja

yrityssalaisuuksien vuotamisen estämiseksi tehtävien ratkaisujen tulee kuitenkin olla sellaisia joiden seurauksena suhteellisen harvinaiseen ongelmaan puuttuminen ei aseta alttiiksi kaikkien kansalaisten perusoikeuksia

lakiesityksessä yhteisötilaajille myönnettäisiin oikeus viestien tunnistetietojen käsittelemiseen

väärinkäytösten ehkäisyssä ja selvittämisessä tulee puuttua mahdollisimman vähän keskeisinä perusoikeuksina pidettäviin yksityisyyden suojaan ja luottamuksellisen viestinnän suojaan

valiokuntakäsittelyn jälkeenkään esitetty lakiuudistus ei tältä osin ole riittävän tarkkarajainen

lakiesityksen perusteluista ei käy ilmi mitkä hyödyt puoltaisivat yhteisötilaajan oikeutta käsitellä tunnistamistietoja maksullisen tietoyhteiskunnan palvelun viestintäverkon tai viestintäpalvelun luvattoman käytön tapauksissa suhteessa siihen perusoikeuksien kaventumiseen jonka tällainen oikeus aiheuttaa

nykymuodossaan lakiesityksen seurauksena aukeaisi ainakin periaatteessa mahdollisuus että tiettyjen ehtojen täyttyessä esimerkiksi taloyhtiöissä kirjastoissa ja oppilaitoksissa tai muissa organisaatioissa voitaisiin lain perusteella käsitellä tunnistetietoja

budjetin menokaton laatiminen seuraaville vuosille on tässä taloustilanteessa erityisen hankalaa kun samalla pitäisi pystyä huolehtimaan sekä talouden kestävyydestä että löytämään ratkaisut väestörakenteen muutokseen estämään köyhyyden ja työttömyyden muuttuminen periytyväksi ja hillitsemään ilmastonmuutosta

onkin perusteltua rajata lakia vähintäänkin siten että oikeus käsitellä viestien tunnistetietoja olisi mahdollista vain ja ainoastaan yrityssalaisuuksien vuotamistapausten selvittämiseksi

pitkittynyt välivuosi voi kuitenkin helposti muuttua pitkittyneeksi työttömyydeksi joka etenkin nuorena altistaa voimakkaasti syrjäytymiselle

suomella ei ole varaa uuteen pitkäaikaistyöttömien sukupolveen ei taloudelliselta saati inhimilliseltä kannalta

hallituksen tämän vuoden ensimmäisen lisäbudjetin menonlisäykset menivätkin lähes kokonaan nuorisotyöttömyyden helpottamiseen muun muassa koulutuspaikkojen palkkatuen starttirahan ja kurssituksen keinoin

arvoisa puhemies

on varsin epätodennäköistä että koulutetut asiantuntijat vuotaisivat yrityssalaisuuksia työsähköpostistaan kun käytettävissä on lukuisia muita keinoja tiedon kopioimiseksi ja eteenpäin toimittamiseksi

olisi ollut järkevämpää tarkastella esimerkiksi pakkokeinolain uudistamisen yhteydessä poliisin toimivaltuuksia yrityssalaisuuksien vuotamistapauksissa jolloin yrityssalaisuuksien suojaaminen kuuluisi selkeämmin laillisuusvalvonnan piiriin

suomen kiinteistöverotus on edelleen oecdn keskiarvon alapuolella ja kiinteistöveron kiristäminen olisi ansiotuloverotuksen kiristämistä järkevämpää

arvoisa puhemies

vaikka tuloerot ovat suomessa edelleen kansainvälisessä vertailussa kohtuulliset tuloerojen kasvun vauhti on ollut hurjaa

huono osaisten ohella ihan tavalliset palkansaajatkin joutuvat ihmettelemään rikkaiden rikastumista yritysjohdon megasuuria palkkioita ja suomalaisten yhtenäisyyttä jäytävää epäisänmaallista verokikkailua

vaikka kehitysyhteistyömäärärahoja ei ole viime laman tapaan samalla tavalla leikattu niitä on pystytty koko ajan kasvattamaan kasvaa silti koko ajan riski suomen jäämisestä sitoumuksestaan

arvoisa puhemies

vaikeista ajoista huolimatta hallitus on pitänyt kiinni sitoumuksistaan takuueläkkeestä sekä pienimpien päivärahojen lapsilisien kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen sitomisesta kuluttajahintoja seuraavaan indeksiin

toivon että myös tulevina vuosina tehdään jatkuvasta niukkuudesta huolimatta syrjäytymiseen puuttuvaa hyvinvointia lisäävää politiikkaa ja huolehditaan myös velvollisuudestamme maamme rajojen ulkopuolella olevien hädän alaisten ihmisten auttamiseksi kansainvälisten sitoumusten mukaisesti

ensi vuoden budjetissa pitäisi samaan aikaan pitää kiinni hyvinvointivaltion palveluista parantaa sosiaaliturvaa ja työllisyyttä täyttää ilmastonsuojeluvelvoitteet ja kaventaa budjetin alijäämää eli ei mikään helppo yhtälö

hyvinvointivaltion pitäminen kuosissa on taloudellisesti vaikeana aikana entistä tärkeämpää koska kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset kärsivät taantumasta eniten

maaliskuun alusta alkaen sairaus äitiys isyys ja vanhempainraha erityishoitorahat lapsilisät kotihoidon tuki yksityisen hoidon tuki ja vähimmäismääräiset kuntoutusrahat sidotaan kuluttajahintojen muutosta seuraavaan indeksiin

tämä hallitus kyllä korjasi aiempien hallitusten laiminlyöntejä korottamalla pienimpien päivärahojen lisäksi myös opintotukea mutta nyt opintososiaalisten etujen ostovoiman lasku uhkaa jälleen vaikeuttaa opiskelijoiden valmiiksi hankalaa asemaa

arvoisa puhemies

alkuperäisestä esityksestä korjattuna hallituksen energiaverolinja ohjaa ympäristöystävällisempiin lämmitysmuotoihin ja kerää verotuloja niiltä jotka saastuttavat eniten

tänään julkistetun gallupin mukaan enemmistö suomalaisista hyväksyy sen että asumiskustannuksiin vaikuttaa myös lämmityksen ympäristöystävällisyys

oli välttämätöntä että hallitus varmisti rahoituksellaan seinäjokioulu ratahankkeen etenemisen

seuraavaa hallitusohjelmaa valmisteltaessa on tehtävä suunnitelma väylähankkeiden pitkäjänteiselle rahoitukselle samoin kuin raideliikenteen houkuttelevuuden ja kilpailukyvyn turvaamiselle

raidevallankumouksen kautta pääsemme vähentämään entistä tehokkaammin myös liikenteen päästöjä

arvoisa puhemies

erityisesti haluan kiinnittää huomiota lapsiperheiden tilanteeseen

kelan juuri julkaisema perhepiirissä tutkimus korostaa että syrjäytymisen ehkäisemisen kannalta vapaa ajan toimintamahdollisuuksien turvaaminen on aivan olennaista

yksi asia tässä budjettiesityksessä on mielestäni erittäin tärkeä

se on päihdeongelmaisten äitien tilanne

ensi vuodesta alkaen toimintaa tuetaan valtion budjetista suoraan mutta ongelma on siinä että rahat myönnetään ensi ja turvakotien liitolle suoraan kohdistetun tuen sijasta yleisinä valtionosuuksina joiden käyttöä valtio ei voi kohdentaa

arvoisa puhemies

hallituksen ensimmäinen liikennepoliittinen selonteko vie liikennepolitiikkaa pois yksittäisistä siltarummuista kohti järkeviä kokonaisuuksia

samalla selonteossa nähdään että liikennepolitiikka on keskeinen osa myös ilmastopolitiikkaa

siinä valossa toivon että pääministerin julkisuudessa heittämä idea hajakeskitetyistä puutarhakaupungeista oli vain karkuteille päässyt yksittäinen ajatus koska se on mielestäni liikennepoliittisen selonteon vastainen

hyvin todennäköisesti tavoite tulee tästä vielä tiukkenemaan kun kansainvälinen sopimusjärjestely päästöjen vähentämiseksi saadaan aikaiseksi

arvoisa puhemies

konkreettisena osoituksena suunnan oikeellisuudesta ratahankkeisiin investoidaan ensimmäisen kerran sitten rataverkon rakentamisen enemmän kuin tiehankkeisiin

selonteosta voi lukea että rahantulo radoille tulee tulevina vuosina kasvamaan

suurten kaupunkien joukkoliikenteen tuen aikaistaminen ensi vuoteen ja päätös työsuhdematkalipun uudistuksen valmistelusta vielä tämän vuoden aikana kertovat siitä että hallitus on pääsemässä vauhtiin

tulevaisuusvaliokunta toteaa omassa lausunnossaan liikennepoliittisesta selonteosta että rautateistä on kehitettävä kilpailukykyinen vaihtoehto lentoliikenteelle

kilpailukyky edellyttää junia joissa on mukava matkustaa ja jotka kulkevat nykyistä nopeammin ja nykyistä varmemmin aikataulussa

tällä hetkellä rautateillä matkustamisen no peutta ei rajoita kaluston vaan ratojen kunto

perusradanpidon rahoitusta onkin tulevina vuosina kasvatettava voimakkaasti

arvoisa puhemies

kevyt liikenne puolestaan käsitellään selonteossa aivan liian kevyesti

selonteon kevyttä liikennettä käsittelevä osuus alkaa virkkeellä noin kolmannes päivittäisistä matkoista tehdään kävellen tai pyöräillen

ihmisten terveyden ja ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta sopii odottaa että seuraavassa selonteossa kevyttä liikennettä käsitellään radikaalisti laajemmin